hallintovaliokunta on useassa eri yhteydessä tuonut selkeänä kantanaan esille että suomessa kansainvälistä suojelua saaville maksettavien tukien ja korvausten pitää olla tasapainossa vertailumaitten kanssa eivätkä ne saa muodostaa vetovoimatekijöitä turvapaikan hakemiselle ja humanitaariselle maahanmuutolle

minusta näin pitää edetä että on selkeät ohjeet silloin ei kukaan voi väistää vastuuta myöskään ministereitten puolella kun tämmöiset konkreettiset ohjeet annetaan

sen valmistelu tarvitaan mutta kyllä nyt tarvitaan nopeampia päätöksiä jo tulevassa kehysriihessä ja tämän hallituksen ja eduskunnan aikana

pulliainen kysymys ja varmasti rakennemuutostakin tapahtuu mutta tämän hallituksen virallisen linjan mukaan nyt kaikin keinoin edistetään yritysten selviytymistä tämän vaiheen yli ja siinä on vientitakuut yksi keino ja monia muita toimia joita on tässä hallituksen työkalupakissa

korostamme tässäkin yhteydessä kuitenkin että ruokapalvelun ja rahana maksettavan tuen osuutta kansainvälistä suojelua hakeville ja tilapäistä suojelua saaville pitää selvittää kotoutumisen tehokkuuden ja turvapaikkajärjestelmän houkuttelevuuden vähentämisen näkökulmasta erityisesti sellaisten hakijoiden kohdalta joiden hakemukset ovat perusteettomia

siinä miten teollisuuden kilpailukyky on menetetty kyllä yksi tekijä on ollut tämä ilmastopolitiikka valitettavasti

keskusta on esittänyt uuden kasvun rahastoa ja vaikka hallitus on tällaisen minirahaston perustanutkin niin kyllä nämä teollisuuden rakennemuutokset ja haasteet ovat niin suuria että kyllä eri mittaluokan rahasto tarvitaan

joissakin asiantuntijalausunnoissa tulkittiin niin että nämä palvelut laajenisivat ja kustannukset kasvaisivat mutta saadun selvityksen mukaan tarjottujen palvelujen laajuutta ei ole lakiehdotuksessa kuitenkaan tarkoitus muuttaa vaan palvelut rajataan edelleen välttämättömään

ministeri urpilainen sanoi eilen että valtion tasetta katsotaan mitä sieltä voitaisiin siirtää paremmin tuottavaan käyttöön ja uuden teollisuuden yritystoiminnan rakentamiseen

se on juuri se puheenjohtaja sipilän aloite jota kannattaa viedä eteenpäin ja uskon että elinkeinoministeri on lämmin ja myötämielinen tälle aloitteelle

saadun selvityksen mukaan vastaanottokeskuksilla on nykyisin merkittävä tehtävä oikeudellisen avun järjestämisessä hakijoille

todellakin niin kuin edustaja elsi katainen sanoi keskusta on täällä antanut tunnustusta sille että syntyi raamisopimus ja erityisesti työmarkkinajärjestöille joilla oli vastuuntuntoa katsoa suomalaisen yhteiskunnan kannalta voi sanoa erittäin kriittisellä hetkellä tulevaisuuteen ja hakea maltillinen ratkaisu jolla kuitenkin vahvistettiin ostovoimaa

sisäministeriössä on kuluvan vuoden tammikuussa asetettu hanke jossa selvitetään kansainvälistä suojelua hakevalle annettavaa oikeudellisesta neuvontaa ja oikeusapua

se on käytännön tasolla monilla erityisesti pk yrityksillä todellinen ongelma

finnvera hoitaa hyvin tehtäväänsä mutta se ei lainsäädännön ja resurssien vuoksi voi kaikkia rahoitusratkaisuja ottaa hoitoonsa ja silläkin on omat säädöksensä

ehkä lopuksi haluan sanoa että tämä yritysuusiutuminen elikkä omistajavaihdokset on tärkeä asia joka kannattaa ottaa myöskin agendalle erittäin vahvasti mukaan koska meillä on paljon yrityksiä jotka tarvitsisivat uuden omistajan joko omasta perheestä tai muutoin jotta se yritystoiminta voisi jatkua

ja siitä pitää olla ylpeä että meillä tämän sopimusyhteiskunnan perusta on edelleenkin voimassa ja sitä pystyttiin tältä osin elvyttämään

saadun selvityksen mukaan jo nyt käsiteltävänä olevan lain valmisteluvaiheessa on pohdittu sitä pitäisikö vastuu ilman huoltajaa olevien lasten vastaanotosta siirtää sosiaali ja terveysministeriön alaisuuteen ja käytännössä toiminta kuntien lastensuojeluviranomaisille

tässä mielessä te teette toisin kuin te puhutte kun puhutaan energiapolitiikasta ja nimenomaan perusvoiman tuotannosta

kun katsoo ministeriaitiosta puheenvuoron käyttäneitten ministereitten poliittista kirjoa niin täytyy kysyä

arvoisa herra puhemies

täällä edellä edustaja leppä ja edustaja timo korhonen ovat käyttäneet hyvin vahvat ja asialliset perustelut sille miksi tätä hallituksen esitystä ei pidä hyväksyä

ihmiskaupan uhrien auttamisen osalta todetaan että ihmiskaupan uhrien auttamista koskevat säännökset otettiin lakiin sellaisenaan voimassa olevasta kotouttamislaista

ymmärsin täysin edustaja elsi kataisen huolen tästä meidän naisjärjestömme puheenjohtajana ja toivottavasti sitä ei kokoomuksessakaan väärin ymmärretä vaan tuetaan keskustan hyviä pyrkimyksiä tältäkin osin

olisin kysynyt ministeri thorsilta missä aikataulussa te aiotte tuoda nämä tarkistukset näihin turvapaikanhakijoille maksettaviin korvauksiin joita väläyttelitte julkisuudessa sinänsä ihan oikean suuntaisesti

se kertoo tarpeeksi ja osaltaan selittää sen että tällä hallituskaudella tehdyt valtiontalouden säästöt ovat kohdistuneet maaseutu suomeen suhteessa paljon enemmän kuin muualle

keskusta tulee käyttämään ne keinot mitä parlamentarismi sallii elikkä tulemme äänestämään tätä esitystä vastaan ja sitten tietysti katsotaan löytyykö joissain yhteyksissä maatalouttakin puolustaneista rkpn tai kokoomuksen edustajista kannatusta

perusopetukseen osallistuminen

perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen että kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää opetusta kansainvälistä suojelua hakeville oppivelvollisuusikäisille

tämä sama taktiikkahan teillä on muilla hallinnonaloilla

nyt tarvitaan arvoisa puhemies positiivista asennetta maaseudun mahdollisuuksien hyödyntämiseen positiivista asennetta ja oikeita päätöksiä

te leikkaatte sisäisestä turvallisuudesta voimakkaasti ja sanotte että tulevina vuosina pitää tänne saada rahaa

tämä johtuu siitä että kansainvälistä suojelua hakeva lapsi ei ole perusopetuslain mukaan oppivelvollinen koska häntä ei pidetä suomessa vakinaisesti asuvana

nyt ainakaan täällä keskustelussa ei yhtään puheenvuoroa hallituspuolueitten edustajien taholta tule ei puolesta eikä vastaan mikä on sinänsä valitettavaa että kun puhutaan suomen kannalta näin merkittävästä väestöryhmästä tulevaisuuden kannalta tärkeästä ruuantuottajajoukosta niin asiat eivät näytä kiinnostavan

tiedämme ed

tarvitaan tieverkon parantamista tarvitaan koulutuspaikkojen palveluitten turvaamista ja näyttöä siitä että ihan oikeasti halutaan ottaa maaseudun voimavarat käyttöön

mielestäni sosiaali ja terveysministeriö kiirehti tämän ensi vuoden alusta tulevan asetuksen voimaantuloa perusteetta koska nyt tämä iso sosiaali ja terveysuudistus olisi pitänyt ensin saattaa päätökseen katsoa sitten sen jälkeen mitä muutoksia tarvitaan lainsäädännössä

hallintovaliokunta pitää tärkeänä selvittää olisiko kansainvälistä suojelua hakevien lasten oikeus maksuttomaan perusopetukseen turvattavissa perusopetuslaissa

niitä on paljon täällä

minusta ministeri vapaavuori ja ministeri orpo ovat hyvin kuvanneet sitä ja keskusta haluaa antaa täyden tuen näitten voimavarojen hyödyntämiselle mutta sitä ihmettelen ja ihan oikeasti ihmettelen miksi sdpn ministeriryhmästä kenelläkään ei ollut aikaa osallistua edes hetkeksi tähän maaseutupoliittiseen keskusteluun

mutta kun keskusta kantaa huolta maakuntien koulutuspaikoista koko suomen kehittämisestä sen takia me panemme kaikki voimamme siihen että näitä jättileikkauksia toisen asteen koulutuksesta ei toteuteta vaan koko suomen tasapainoinen kehitys mahdollistetaan jossa koulutuspolitiikka on a ja o

on myös syytä sanoa että tämä koskee myöskin apurahansaajille tulevia korotuksia elikkä vieläkin laajempaa joukkoa tämän alkutuotannon lisäksi

herra puhemies

keskusta lähtee siitä että tarvitaan kahden vaalikauden pitkä ohjelma jolla suomen talous saadaan tasapainoon ja siinä todella yhtenä osana on tämä uuden kasvun rahasto

nyt tässä mennään niin kuin etukäteen suunnitellun käsikirjoituksen mukaan jossa terveyspalveluita keskitetään ja se myöskin lisää kustannuksia

on kunnia saada tällainen haaste

kun kaikki tiedämme sen että minuutissa ei voi näitä kaikkia ministerin esittämiä toiveita avata yhtiöjärjestystä myöten niin haluan todeta sen että tosiasia on että yrityksillä on sekä oman pääoman ehtoisen rahan puutetta että vieraan pääoman ehtoisen rahan puutetta

eli työeläkemaksujen korotus lomitusjärjestelmän heikentäminen ja mittavat maatalouden leikkaukset kaikkien niitten leikkausten päälle joita jokainen suomalainen joutuu sitten omalta osaltaan vastaanottamaan on kohtuuton yhtälö ja tietenkin osoittaa tämän hallituksen politiikan karun ja kylmän linjan suomen maaseutua ja vikkelin

täällä edustaja tainio kertoi tämänhetkisten matkasynnytysten määrän mutta on selvää että jos tämä palveluverkko ne sairaalat joissa nyt synnytystoimintaa harjoitetaan harvenevat entisestään niin totta kai tämä tulee moninkertaisesti lisääntymään niin että tässä mielessä se edellisen vuoden tilasto ei ole faktaa että tulevaisuudessa näin on

minä olin kyllä kuuntelevinani pääministerin puheenvuoroa tyydytyksellä siinä että hän puhui että voidaan tätä valtion omaisuutta ja valtion tasetta katsoa uudella tavalla jolloin se saataisiin paremmin tuottamaan

keskustelu asiasta on päätynyt p krn

nyt tämä kiire todellakin on perusteeton

me olemme esittäneet että esimerkiksi teliasoneran osakkeista voitaisiin osittain luopua ja ottaa täältä peruspääomaa tähän rahastoon ja kuten täällä edustaja skinnari sanoi niin kyllähän nämä työeläkeyhtiöt pitäisi saada aktiivisemmin mukaan

eli sieltä rahaa kasvurahastoon jolla saadaan ihan eri mittakaavalla valtiokin mukaan teollisuuden rakennejärjestelyyn uuden teollisuuden aikaansaamiseen ja sitä kautta uusien työpaikkojen synnyttämiseen ja koko suomen nousuun

myöskin monet ammattilaiset esimerkiksi oulaskankaan sairaalan osalta pohjois pohjanmaalla ovat todenneet että siellä on erittäin hyvät olosuhteet ja se on asiakastyytyväisyydeltään huipputason sairaala ja myöskin muutenkin puitteiltaan laitos jonka pitäisi jatkaa ilman muuta toimintaa

täällä eduskunnassakin tarvittaisiin joku myönteinen ratkaisu näitten kansalaisaloitteitten läpi menemisessä ja tämä päivystysasetuksen muutos olisi mielestäni hyvin konkreettinen ja tärkeä hanke ja toivon mukaan tämä aloite menee myönteisesti läpi jos tämä lakialoite ei sellaisenaan johda tulokseen mitä tietenkin ensisijaisesti toivon

arvoisa puhemies

se puolestaan johtuu siitä että muut rahoittajatahot eli pankit ovat olleet vähän varovaisempia tai niillä on ollut muita rahoituskohteita

pääministeri kuvasi tuossa hyvin pitkän listan niistä uudistuksista joita hallituksen on tarkoitus toteuttaa tällä vaalikaudella ja toiset ministerit ovat lisänneet tätä listaa

samalla tavalla valiokunta lausumassaan edellyttää että saamme vuoden loppuun mennessä selvityksen yritysrahoituksen tilasta ja finnvera oyjn luotto ja takausvaltuuksien käytöstä ja kohdentumisesta

arvoisa herra puhemies

nyt kun maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja tuli juuri saliin niin täytyy sanoa että valiokunta on tehnyt erittäin hyvän ja perusteellisen mietinnön nyt käsittelyssä olevaan asiaan ja on korostanut muun muassa sitä että riistanhoitoyhdistysten pitää saada nykyistä suurempi osuus näistä riistanhoitomaksuista jotta se paikallinen aktiivinen toiminta pystytään turvaamaan

finnverallahan on ollut kautta toimintansa ajan laaja eduskunnan tuki ja on erittäin hieno asia että nyt ollaan yksimielisesti myöskin huolehtimassa finnveran toimintavaltuuksista

jotta saadaan velkaantumiskehitystä pysäytettyä ja saadaan lisää työpaikkoja suomeen

täällä aiemmin keskusteltiin yritysten suhdannetilanteesta

jos näitä uudistuksia ei toteuteta eikä niissä onnistuta niin on aivan varma että hyvinvointiyhteiskunnan perusta murenee

kuten täällä on jo todettu metsästäjät tekevät erittäin arvokasta riistanhoitotyötä mutta metsästys on myöskin mitä erinomaisin harrastus sekä nuorisolle että myöskin varttuneemmille

on tärkeää että meillä avattaisiin mahdollisuuksia erityisesti nuorille päästä mukaan tämän erinomaisen harrastuksen pariin metsästysseuroihin ja niin edelleen

minusta ministeri vehviläinen on selvinnyt hyvin haastavassa urakassa koska perusasetelmahan on se että meillä todellakin on liian vähän kehyksissä rahaa tänne perustienpitoon ja siitä juontavat juurensa nämä haasteet tämän tieverkon ylläpitämiseen

tässä mielessä on täysin kohtuutonta hallitusta kohtaan esittää tätä kritiikkiä kun nyt oikeasti pannaan asioita kuntoon jotta meillä on palveluita koko suomessa ja meillä on hyvinvointiyhteiskunnan perusta turvata jo hyvää

pulliaisen kanssa samaa mieltä siitä että samassa yhteydessä kun maakuntien liittojen maakuntahallinnon asemaa jatkossa vahvistetaan niin tämä rahoituskysymys pitää samassa yhteydessä ratkaista uskottavalla tavalla

osa turvattu

täällä todettiin aivan oikein petopolitiikasta että meillä on tässä varmasti ainakin osittain uudelleenarvioinnin paikkaa

mutta monia myönteisiä asioitakin tähän budjettiesitykseen sisältyy ja kyllä tämä seinäjokioulu ratayhteyden parantaminen ja kehittäminen on myös erittäin merkittävä aluepoliittinen ratkaisu joka pitää pohjois suomen logistiikan ja kuljetuksen kartalla elinkeinoelämän mutta myös muun liikenteen osalta

minä luotan siihen että jos ja kun annetaan lisää tehtäviä niin siellä valistunut hallinto ja johto resursoivat tehtävät niin että ne tulee hoidettua hyvin koska muussa tapauksessahan voi tulla tilanne että tehtäviä sitten siirretään pois joten tällainen epäily ei mielestäni ole kuitenkaan perusteltua

pitäisi voida nykyistä realistisemmin katsoa sitä minkälainen suurpetokanta meillä tarvitaan

pitää huolehtia että myös jatkossa finnveralla on riittävästi voimavaraa hoitaa pk yritysten rahoitusta tämän vaikean vaiheen ohi

olen sitä mieltä että meillä monilla alueilla alkaa olla jo liian suuri suurpetokanta

tässä mielessä siihen yltiöpäiseen varovaisuuteen mikä tähän suurpetokannan alentamiseen on ollut pitäisi saada asennemuutos aivan kuten edustaja kiviranta täällä aikaisemmin totesi

me olimme työ ja elinkeinojaoston puheenjohtaja skinnarin kanssa valiokuntamatkalla ja siellä saimme hyvin vahvan viestin että finpron voimavaroja pitää vahvistaa ja tällä tavalla te olette nyt toimineet että leikkaatte niitä voimavaroja joilla saadaan kauppaa kasvua ja työtä

eli voi sanoa näin että vaikka kehykset ovat tiukat niin kuitenkin on hyviä ratkaisuja saatu aikaan ja myöskin elvyttäviä uusia toimenpiteitä

ymmärrän sen että oppositiolla on tietysti vaikeuksia aina suhtautua hallituksen esityksiin myönteisesti niin kuin tässäkin ja erityisesti sdpllä on se tilanne että halutaan tukea nykyisiä rakenteita

kaikkien maksujen korottaminen on ongelmallinen asia mutta jos tästä korotuksesta merkittävä osa menee sinne paikalliseen toimintaan niin se tietysti pitää nähdä sitten myöskin tällaisen aktiivisen tärkeän kansalaistoiminnan voimavarojen turvaamisena mitä riistanhoitoyhdistykset tekevät kun maa sillä maa

keskustalle luonnonvarojen hyödyntäminen ja luonnonvarojen eteen tehty työ on ollut tärkeimpiä asioita koko poliittisen historian aikana ja hyvä niin

tässä mielessä kaikki toiminnot lähestulkoon joudutaan arvioimaan uudelleen ja nyt olisi varmasti tässä oppositioaikana sdplläkin syytä tätä asennetta lisätä ja valistusta lisätä koska saattaa aina joskus tulla vastuun aikakin ei ehkä lähitulevaisuudessa mutta jossain vaiheessa

myös keskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsin tehdyn eduskunta hyväksy lakien sisällön jokin valkoisen lakiehdotuksen maaseudulla ja maakunnissa

vale emävale tilasto

vielä muutamia vuosikymmeniä sitten ajateltiin että panostaminen luonnonvaroihin on mennyttä aikaa ja sen varaan ei tulevaisuutta rakenneta

mutta palaan tähän yhteiskuntasopimuskysymykseen

mutta nyt kun katsotaan millä keinoilla suomi osaltaan maksaa tämän talouskriisin aikaisen laskun ja sen suuren velkaantumisen mikä valitettavasti seuraa tämän kriisin seurauksena kyllä luonnonvarojen hyödyntäminen ja sen kautta tuleva hyvinvointi on aivan kärkiasiana ja kärkikysymyksenä meidän tulevan menestyksemme kannalta

hän on yrittänyt kaikin käytettävissä olevin keinoin saada työmarkkinajärjestöt yhteiseen pöytään ja sopimaan yhteisistä tavoitteista monta monta kertaa uskomattoman pitkämielisellä tavalla

söderman käytitte ansiokkaan puheenvuoron jossa te kaipasitte avoimuutta puolueitten taustalla oleviin säätiöihin

jos sdpn johto ja edustaja heinäluoma te olisitte halunneet ajatella isänmaan etua te olisitte sanoneet aktn puheenjohtajalle että höpö höpö nyt mennään neuvottelupöytään ja sovitaan asiat parempi ratkaisu kuin nyt teidän täällä moittimanne niin sanotut pakkolait

se oli hyvä puheenvuoro ja oikeastaan sen olisi voinut osoittaa teidän puheenjohtajallenne urpilaiselle kun hän ei vastaa kysymykseen minkä verran palkansaajasäätiö eli sts säätiö on vuosien kuluessa rahoittanut sosialidemokraattista puoluetta ja onko säätiön tarkoitukseksi kirjattu että sdpn tukeminen on palkansaajasäätiön silloisen sts säätiön tarkoituksena